viime vuosien hyvästä talouskehityksestä huolimatta velkaneuvonnan kysyntä ei ole vähentynyt

työ ja elinkeinoministeriö on varautunut tilanteeseen ja asettanut selvitysmiehen tekemään kokonaisarviota talous ja velkaneuvonnan toimivuudesta ja kehittämistarpeista

selvityksen määräaika loppuu ensi vuoden tammikuun lopussa

olen huolissani maakunnan niin sanotun sitomattoman kehittämisrahan vähenemisestä sillä se on ollut joustava ja nopea rahoitusinstrumentti osaamis ja innovaatioympäristöjen vahvistamiseen sekä elinkeinoelämän avainhankkeiden vauhdittamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sosiaaliturvan lähivuosien merkittäviä haasteita ovat väestön ikääntyminen kansainvälinen finanssikriisi ja siitä aiheutunut taantuma laadukkaiden sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaaminen uuden teknologian vaikutukset sekä maan alueellinen ja tasapuolinen kehitys

siksi onkin tyydytyksellä todettava että tässä haasteellisessa taloustilanteessa olemme saaneet hallituksen toimesta kohennettua kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien kansalaistemme asemaa

hallitus on korottanut kansaneläkkeitä kaikkein pienimpiä äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahoja nostanut lapsilisää kolmannesta lapsesta lähtien vain joitakin tärkeitä parannuksia mainitakseni

terveyden edistämistä pitää tehdä jokaisella hallinnonalalla ja mielestäni erilaisissa päätöksenteoissa tuleekin ottaa lähtökohdaksi ennaltaehkäisy

uudenlaisella päätöksentekokulttuurilla ja asenteiden muokkaamisella voidaan vaikuttaa väestön terveydentilaan positiivisella tavalla ja samalla pystytään kaventamaan terveyseroja

valiokunta on aivan oikeutetusti kantanut huolta siitä että terveyden edistämiseen suunnatut määrärahat ovat niukat ja riittämättömät

pääministeri matti vanhasen toinen hallitus on tehnyt onnistunutta talouspolitiikkaa

niukan resursoinnin vuoksi rahoittamatta jää paljon sellaisia kehittämishankkeita jotka vastaisivat hyvin ajankohtaisiin terveyden edistämisen haasteisiin

suomi on hoitanut talouspolitiikkansa hyvin emmekä ole taloustaantuman keskipisteessä vaikka heikennykset viennissämme vaikuttavat talouselämäämme viiveellä ja sitä kautta heijastukset näkyvät negatiivisesti sekä valtion että kuntien talouksissa

usein puhutaankin kolmesta dstä eli depressiosta dementiasta ja diabeteksesta jotka yleistyvät kansamme keskuudessa

hallitus varautuu epävarmoihin suhdanteisiin elvyttämällä

elvytyksessä on kyse määräaikaisista ja harkitusti suunnatuista toimista joiden aikataulu on suunniteltu ja jotka käynnistetään ripeästi

lisäksi meillä on edelleen aivan turhaa ja liiallista nuorten aikuisten miesten tapaturmaista ja väkivaltaista kuolleisuutta johon pitää saada puututtua tavalla tai toisella

työhyvinvointiin tuleekin panostaa ja työn mielekkyyttä tulee lisätä sekä johtamiseen on kiinnitettävä erityishuomiota

pienituloisille kohdennetaan tulonsiirtoja ja pidän sitä erittäin tärkeänä asiana

pienituloisilta suurin osa tuloista menee kulutukseen ja siten tulonsiirrot lisäävät kulutuskysyntää ja ylläpitävät hyvää työllisyyttä maassamme

jatkossa meillä ei ole varaa menettää työelämässä olevia liian varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyyseläkkeelle

hallitus on harjoittanut koko olemassaolonsa ajan sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa ja ensi vuoden alusta nousevat kaikkein pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahat ja kuntoutustuet työmarkkinatuen tasolle

hyvän hoidon ja huolenpidon elämänsä ehtoopuolella

hallituksen perhepoliittinen linja näkyy myös muissa parannuksissa kuten lapsilisän yksinhuoltajakorotuksessa lasten kotihoidon tuen korotuksissa sekä monilapsisten perheiden lapsilisien korotuksissa

veteraaneilla on oltava mahdollisuus vuosittaiseen kuntoutukseen ja sen on oltava kiinteä osa veteraanin muita sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi on myös välttämätöntä että kunnat noudattavat annettuja ohjeita jolloin kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä mukaan vuosittaiseen kuntoutukseen

arvoisa puhemies

talouskasvun hidastuessa on entistäkin tärkeämpää parantaa työn kannustavuutta vähentää köyhyyttä ja turvata perusturvan taso kaikissa elämäntilanteissa

ihmisille pitää tarjota mahdollisuus selviytyä nykyistä paremmin elämän muutoskohdista ja arjen hallinnasta

merkittävin osa lisäyksistä kohdistuu liikenteen perustarpeisiin

ne ovat tarpeen infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja koskevat koko maata

lisäykset perusradanpitoon ja joukkoliikenteeseen ovat huomattavia ja niitä on helppo perustella myös ympäristönäkökulmasta

nämä tukevat hallituksen ilmasto ja energiapolitiikkaa ja hillitsevät ilmastonmuutosta josta suomen on osaltaan kannettava vahva vastuu

keskustan ansiosta suomessa voidaan eu maatalouspolitiikan niin sanotun terveystarkastuksen lopputuloksena maksaa lähivuosina tuotantoon sidottuja eu tukia enemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa

näin voidaan turvata maidon ja naudanlihan tuotanto jatkossakin

olen iloinen että valtiovarainvaliokunnan esityksessä on määrärahalisäykset vesihuoltoon ja ympäristötöihin sekä kestävän metsätalouden rahoitukseen

valtuuksien korotus erityisryhmien asuntojen avustuksiin ja määrärahaesitykset veteraanikuntoutukseen nuorten mielenterveyspalveluihin ja lapsiperheiden kotipalveluun tukevat hyvin matti vanhasen toisen hallituksen sosiaalisesti oikeudenmukaista ja välittävää eli

sosiaali ja terveydenhuollon alalla olemme suurten haasteitten edessä

väestömme ikääntyy nopeinta vauhtia euroopassa

palveluiden järjestämisen kaikille ja kaikkialla suomessa on oltava edelleen sosiaali ja terveydenhuollon yksi painopiste

tätä ajatusta myös suurin osa suomalaisista arvostaa

siksi julkisten palvelujen toimivuus on tärkeää

ikäihmisillä pitää olla turvallinen olo ja tunne että heistä pidetään huolta

omaishoidon tuki tulee jatkossa siirtää kelan hoidettavaksi

omaishoitajien vapaapäivät tulee saada paremmin turvattua ja siihen on kehitettävä uusia lomitusmuotoja joissa hoidettavat voivat asua ja saada tarvitsemansa hoidon kotona

väestömme ikääntymisen lisäksi meillä on paljon niin sanottuja elintasosairauksia joiden ennaltaehkäisyyn meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota

keskusta on ajanut hyvin vahvasti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista hallituksessa

tässä vaiheessa hallituskautta voikin tyytyväisyydellä todeta että historiallisia uudistuksia on aikaansaatu

arvoisa puhemies

selviämisen edellytyksenä on että pystymme turvaamaan sosiaali ja terveydenhuollon kestävän ja vakaan rahoituksen ja pitämään huolta palvelujen saatavuudesta

lähipalveluiden turvaaminen on ensisijaista

tulevaisuudessa yhä useamman on voitava osallistua työntekoon

osatyökykyisyyden esteiden selvittämiseen tähtäävät toimenpiteet tulevat entistä enemmän puitaviksi

ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty ja hallitus on tunnistanut nuorten kasvavat ongelmat ja ohjannut yhä enemmän varoja nuorten aktivoimiseen

haluankin kiittää sosiaali ja terveysministeri juha rehulaa siitä että hän on tarmokkaasti lähtenyt tässä asiassa liikkeelle

kysyisinkin ministeriltä

kuinka näette tai arvioitte sen että hallitus onnistuu näissä hyvissä ennalta ehkäisevissä tavoitteissaan ja uusia syrjäytyneitä nuoria ei enää syntyisi eikä meille kävisi samalla lailla kuten edellisen laman jälkeen kävi

arvoisa puhemies

valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa on otettava entistä enemmän huomioon kunnissa tehty terveyden edistäminen ja varhainen puuttuminen

sähköisten asiakastietojärjestelmien myötä pystymme tehostamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja joten niiden yhteensovittamisen on oltava painopistealueena

arvoisa puhemies

aivan ensimmäiseksi haluan kiittää ministeri sarkomaata ansiokkaasta työstä hallituksessa ja samalla kiittää siitä vahvuudesta mitä olette osoittanut tehdessänne arvatenkin vaikeaa päätöstä

talouspoliittinen tilanteemme edellyttää työllisyyden edistämistä ja työttömyyden estämistä kaikin tavoin

avainsanoja tähän tavoitteeseen ovat koulutus ja osaava työvoima

yhteiskuntamme on huolehdittava siitä että jokainen nuori saa vähintäänkin ammatillisen peruskoulutuksen eikä yhteiskunnassa väliinputoajia synny lisää

kun ryhmäkoot ovat riittävän pieniä vähenee erityisopetuksenkin tarve luonnostaan

tänä vuonna onkin jo suunnattu erityisavustusta esi ja perusopetuksen oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen ja jatkossa suuntaudutaan myös lukiolaisten oppilashuollon kehittämistyöhön

oppilashuollon kehittämistyö tarvitsee saumatonta yhteistyötä koulutoimen ja sosiaali ja terveystoimen kesken

on hyvä että oppilashuoltoon liittyvien tietojen saantia ja luovutusta oppilaitoksille sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia menettelytapoja selkeytetään

koulujen rakentamis ja peruskorjaustarpeet ovat puhuttaneet paljon viime vuosien aikana

jatkossa olisi toivottavaa että yliopistokeskusten rahoitus turvataan pysyvästi

ammattikorkeakouluilla on todella merkittävä rooli alueittensa kehitykselle ja elinkeinoelämän elvyttämiselle

ne toimivat teknologian ja osaamisen siirtäjinä pk yrityksiin

onnistuakseen tehtävissään ammattikorkeakoulut tarvitsevat riittäviä perusvoimavaroja ja toimivaa yhteistyötä tiedekorkeakoulujen kanssa

aikuiskoulutuksen tarve lisääntyy ja aikuiskoulutuksella on suuri merkitys yhteiskunnallisen tasa arvon ja kansalaisten sivistysmahdollisuuksien edistämisessä

vapaalla sivistystyöllä on erityinen merkitys kansalaisten vapaaehtoisen opiskelun kannalta sekä esimerkiksi valmentavina opintoina jonkin alan ammatilliseen koulutukseen

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukaisen lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman toimeenpanoon suunnataan määrärahoja ja ne konkretisoituvat aikanaan kunnissa paikallisen nuorisotyön kehittämiseen ja parantamiseen

näitä nuoria varten on oltava monipuoliset kattavat ja poikkihallinnolliset toimet

kaikki voitava on tehtävä sen eteen että nuoremme löytävät opiskelu tai työpaikan tai pääsevät erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin

hallituksen tavoitteena on kestävä työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen työuran kaikissa vaiheissa

on hyvä että hallitus on valmistellut opintojen nopeuttamiseksi ja korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi toimenpidekokonaisuuden joka alentaa keskimääräistä työelämään siirtymisen ikää tutkinnon suorittaneena ja opintotukea kehitetään päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi

tällöin opiskelijoiden tuloihin ei syntyisi jälkeenjääneisyyttä ja se tukisi kokoaikaista opiskelua ja mahdollisimman nopeaa valmistumista työelämään

vallitsevasta korkeasta työttömyydestä huolimatta monilla yrityksillä on ongelmia löytää osaavaa työvoimaa

työvoimapoliittisten toimenpiteiden yhtenä tavoitteena taantuman aikana onkin ollut osaamisen lisääminen tulevan kasvun aiheuttamiin tarpeisiin ja työmarkkinoille kiinnittymisen nopeuttaminen

yhteishankintakoulutus on yksi uusi koulutusmuoto

se on työ ja elinkeinohallinnon järjestämää työvoimakoulutusta jonka tarkoituksena on tuoda työ ja tekijät yhteen

koulutusohjelmat räätälöidään työnantajan tarpeiden perusteella

koulutuksen rahoittavat työhallinto ja työnantaja yhdessä

tärkeää onkin että tätä koulutusmuotoa markkinoidaan yrityksille entistä enemmän

arvoisa puhemies

tärkeää on myös että pitkään työmarkkinoilta poissa olleita työnhakijoita ohjataan sellaisiin työmarkkinatoimenpiteisiin jotka ylläpitävät ja lisäävät heidän ammattitaitoaan jotta alkavan taloudellisen kasvun oloissa pystytään vastaamaan väestön ikärakenteen muuttumisen ja työvoimapulan haasteisiin

tulevan vuoden budjetti työllistää ja hoitaa työttömyyttä

hallituksen sosiaalinen ote näkyy budjettiesityksessä niin tulo kuin menopuolella

arvoisa puhemies

myös ravintolaruuan verotuksen alenemiseen löydettiin ratkaisu samalla kertaa mikä osaltaan lisää työllisyyttä tulevaisuudessa

lisäksi hallitus vauhdittaa kuntien investointeja